kyllä niiden entistenkin sääntöjen mukaan eläinten epäasiallinen kohtelu on väärin

tietämättömyys jojopäätökset suoranainen sekasorto joka ilmenee suurkuntahankkeessa ja sote asioissa ovat hallitusta kuvaavia sanoja

niitä jopa asennetaankin sinne mutta ihan pohdin sitä että haluaisimmeko me omaan työhuoneeseemme esimerkiksi valvontakameran jatkuvaan seurantaan

siellä oli monenlaisia tasoja aina sille tasolle asti että kotitalouksia tuettiin siirtymään puhtaampiin energiamuotoihin

onko teidän mielestänne reilua ja oikeudenmukaista että kaikki pohjoisen keski suomen köyhät kunnat ovat menettäjiä ja hyödyn saajia esimerkiksi espoo ja jyväskylä

olen usein puhunut ja kirjoittanut rahoitusmarkkinaverosta siitä että rahan liikkeistä menisi siivu keskuspankeille tämänkaltaisia tilanteita varten

sinne mummot matkaavat taksien mittarien raksuttaessa ja omavastuiden kasvaessa odottavat pelokkaina josko joku ohjaisi eteenpäin

mutta erittäin moni niistä linjauksista mitä viime hallituskaudella tehtiin purettiin välittömästi tämän hallituskauden alussa ja tämä kivihiilenmusta politiikka vyöryi päätöksentekoon

sinne ajetaan korvakipuisen lapsen kanssa tuntitolkulla ja odotetaan päivystykseen pääsyä koko iltapäivä

vihreän kasvun uusi hyödyntäminen ja sen mukanaan tuoma teknologiakehitys huutavat asiaan tarttumista

onneksi pieniä rippusia nyt korjataan mutta vieläkään esimerkiksi tästä turpeen ja muuttuvahintaisen haketustuen laadusta ei kunnon päätöksiä ole tehty

hallitusta ei tuntunut kiinnostavan suomalaisen ruuantuotannon jatkuminen ja alkutuottajan asema ei liioin metsien vihreän kullan hyödyntäminen

mikäli rahan liikuttaminen ei olisi niin houkuttelevaa säilyisivät ihmisten työpaikatkin kun firmat voisivat pitää työntekijänsä leivissä notkojen yli pelkäämättä että ensimmäisen tappiollisen vuosineljänneksen jälkeen osakkaat siirtävät rahansa muualle

tällaisia vahvoja terveyskeskuksia halusi myös pääministeri katainen ylen kuntavaalihaastattelussaan

mistä tulevaisuuden kasvu globaalisti on kiinni

ja jos joku vielä tässä salissa ajattelee että se että meillä on laaja maa on riippa niin nyt viimeistään pitäisi herätä siihen että se on meidän voimavaramme

sieltä kumpuaa suomen tulevaisuuden kasvu että voimme näitä luonnonvaroja kestävästi käyttää ja siksi on ihan hyvä että tällainen selonteko on tehty mutta kuten useassa puheenvuorossa on kerrottukin vähän sellaista kokoomateoksen makua tässä on ja varsinaisia keinoja puuttuu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

keskustan kotikuntamaakunta malli

kun palvelu on lähellä ihmiset tietävät milloin lääkäriin pääsee eikä tarvitse jonottaa

valtioiden tuloja pitää saada kerrytettyä jotta velat voidaan hoitaa

timo korhonen ansiokkaasti kertoikin tulevat ikään kuin paremmin mahdollisiksi samoin kuin muunkin tyyppiset metsänkäyttömuodot

haluaisin yhteen asiaan mennä syvemmälle

mehän emme ole oikein hyvin osanneet ottaa huomioon esimerkiksi luonnonmukaista metsänkasvatusta tai metsänkasvatusta joihinkin aivan muihin tarpeisiin

ei ole kyse mistään hallintohimmelistä

tämä hallitus korottaa polttoaineveroja ja leikkaa maatalouslomituksesta

meillähän on metsät pellot suot kalliot ja vedet täynnä hyödyntämätöntä luonnonvaraa ja meidän täytyy muistaa että esimerkiksi joka viikko suurhelsingillinen väkeä tulee maapallolle uusia ruokittavia

keskustan mallissa lääkäreitä ja hoitajia olisi helpompi saada terveyskeskuksiin

totta kai näissäkin täytyy suunnitelmallisuutta olla ja metsälakia uudistettaessa varmaan näihin asioihin juuri pyritään keskittymään mutta nimenomaan metsänomistajan toiveiden mukaisesti

haluan vielä näin kevennyksenä tähän loppuun nostaa esille kysymyksen kun kokoomuksen ministerit ovat olleet niin loistavia näissä kielenkäännöksissään

niitä olisi helpompi johtaa tehokkaammin ja yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa toimisi nykyistä paremmin

arvoisa puhemies

kokoomus ja sdp ajavat kuntavaaleihin kaksilla rattailla ja pitämällä äänestäjät sumussa

esimerkiksi ministeri stubb käänsi tämän pohjoismaiden neuvostossa lausutun vmp sanonnan what a great discussion englannin kielelle twitterissä

mietin sitä miten pääministeri katainen kääntää tämän yksimielisyysvaatimuksen englannin kielelle

en ymmärrä sitä että kun meillä on elinkeino liikenne ja ympäristökeskukset ely keskukset maakunnissa miten voi olla mahdollista että kun toiset osastot näissä yrittävät edistää erilaisia elinkeinoja niin hyvin usein käy niin että viranomainen valittaa toisen viranomaisen päätöksestä

tämä on äänestäjien harhauttamista

arvoisa puhemies

maakunnissa tehdään maltaita maksavia roadshowita mutta kukaan ei uskalla sanoa että kyseessä on keisarin uudet vaatteet

ymmärsin silloin kun ely keskuksia muodostettiin että tarkoitus oli että nämä virastot siellä keskenään pohtivat mikä on hyvä asia ja sitä yhdessä viedään eteenpäin

työpajoihin otettavilla pitää olla tiedossa mille alalle nuori aikoo

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

mitä arvelette siitä että kuulin että kun esimerkiksi ympäristöluvitus turkistarhauksen osalta täytyy joka viiden vuoden välein uusia niin keski suomessa viimeiseen kolmeen vuoteen ei ole ollut ainoatakaan avin turkistarhapäätöstä josta keski suomen ely keskus ei olisi valittanut

tänään kuulimme kyselytunnilla kuinka tämä hallitus on epäonnistunut pakotteiden tai vastapakotteiden kompensaatiokorvaamisessa viljelijöille eun pään toimissa

no sitten voisimme tehdä kivijärven kyläyhdistyksen joka toki voisi tilata uimarannalle vähän hiekkaa ja suorittaa tällaisia surutehtäviä

kiitos kaikkien keskisuomalaisten kansanedustajien leikkaukset eivät meidän maakunnassamme ole niin kovia kuin ministeri aluksi suunnitteli

kuulimme myöskin sen että ministeri ei tänäänkään sitoutunut siihen että lupaisi yksiselitteisesti että viljelijät saavat ensi vuonna heille suunnatut tuet

hyvin usein käy niin että elyn ympäristöosasto valittaa päätöksistä joissa maankäyttöä vähän muutettaisiin

on aivan käsittämätöntä kun tiedämme viljelijöiden ahdingon että samaan aikaan kansallisista tuista leikataan

on väärä

toivoisin että edustaja rehula vielä vähän lisää palaisi tähän väitteeseen siitä miten yksityistäminen tässä uudessa mallissa nyt sitten menee toiseen suuntaan

kunnille joilta muutoinkin leikataan valtionosuuksia ja joille pistetään työttömyyden kustannuksia maksettavaksi tuodaan nyt hurskas toive nuorisotakuun eteenpäinviemiseksi

hallitus on vetänyt kaiken rahoituksen maaseudun vesihuoltohankkeilta

en tarkoita sitä että luonnonvarojen käyttö pitäisi tehdä millä pelisäännöillä hyvänsä mutta ei se voi niinkään olla että systemaattisesti halutaan museoida maaseutua ja pitää sitä ikään kuin reservaattina

minä näen nimenomaan asian juuri päinvastoin että yksityistäminen ja ylikansallisten yhtiöitten tulo terveysbisnekseen mahdollistuu tämän teidän uudistuksenne myötä

kyllä maaseudun ihmisillä itsellään pitää olla oikeus vaikuttaa siihen miten luonnonvaroja hyväksi käytetään ja aivan sama asia tulee vaikkapa nyt seuraavan kalastuslain käsittelyn yhteydessä

niitä samoja vaateita samoja kireitä ehtoja mitä siellä maaseudulla näitten siirtoviemäreiden rakentamiseksi on ollut ei ole väljennetty maaseudulla ollaan todella hädissään jos rahoitusta valtiolta sinne ei tule

vetoan vihreisiin nyt myöskin siinä koska näitä esityksiä tulee paljon sellaisilta tahoilta joilla tavoitteena on vaikkapa lopettaa koko kotieläintuotanto että pidätte pään kylmänä esimerkiksi tässä nupotusasiassa myös niinpäin että kun nykyään on puudutusaineita joita ei tarvitse suonensisäisesti pistää tämän nupotuksen voi suorittaa sitten sillä tilalla pienellä tilalla jolla se kustannus tulee aikaa kohtuuttomaksi eläinlääkärin käynnin myötä

minun mielestäni alueilla pitäisi itsellä olla enemmän valtaa siinä miten siellä alueella toimitaan miten niitä kalavesiä käytetään

itse asiassa tästä vedestä vielä sen verran että toivoisin että joskus tässä eduskunnassa puututtaisiin ihan isoihinkin pelisääntöihin siitä kuka omistaa veden ja mitä oikeuksia sille veden käytölle tulee sallia tai mitä rajoitteita asettaa

vasikan arvo on huomattavasti alle sen mitä tämän nupottamisen arvo pahimmillaan niin että sen voisi viljelijä sitten itse toteuttaa eli kannatatte sitten tämäntyyppisiä maalaisjärkisiä ehdotuksia jos sieltä näitä aikanaan tulee

kun tiedämme että tulevaisuudessa käydään jopa sotia vesistä haluaisin että nämäkin pelisäännöt olisivat selvät

itse asiassa se että tiehankkeet saadaan asianmukaiseen kuntoon on merkityksellinen asia sen kannalta tehdäänkö tätä lopullista päätöstä

ympäristöluvitusprosessi on edennyt ihan hyvin ja kaikki muutkin rahoitusasiat ja muut tässä hankkeen tiimoilta mutta jos nämä tieasiat jäävät lapsipuolen asemaan eikä hallitus huolehdi omista velvoitteistaan koko hanke voi olla vaarassa

se kahden vuoden eläkeiän korotus olisi tuonut korkeintaan yhden vuoden eläköitymisikään lisää ja nyt on sovittu kolmesta vuodesta eli kuten ministeri hyssälä moneen kertaan on todennut tämä on erittäin haasteellinen sopimus

mutta se mistä minä olen tänään ollut surullinen ja huolissani on se että vasemmalta kantautuneissa puheenvuoroissa ei ole arvostettu kaikkea työtä

tämä on jälleen esimerkki normienpurusta mutta samalla kun tässä ministeri tiilikainen on paikan päällä ja vesistöjen kunto on hallitusohjelmankin mukaan tärkeä asia haluaisin kysyä että sen lisäksi kun meillä on kiertotalouden hankkeita joissa ravinteita pyritään saamaan kiertoon pois rehevöittämästä vesiä niin yhdyskuntajätevesilietteestä kuin ehkä tehostetusta lannan käytöstä onko mahdollista saada tällaisia pilottihankkeita myös tältä turvetuotantopuolelta niin että saisimme uusia menetelmiä käyttöön

mielestäni kaiken uuden turvetuotannon mitä nyt aloitetaan pitää kestää päivänvalo joka kohdassa

arvoisa herra puhemies

onko teidän mielestänne jotakin outoa siinä että esimerkiksi maanomistaja saa omissa metsissään metsästää ja hänellä lähtökohtaisesti on oikeus siihen vai katsotteko että riista on samalla tavalla omaisuudensuojan täysin ulkopuolella oleva asia

kyllä vesien omistus on omistusta siinä missä maan omistuskin ja minusta siitä kannattaa käydä keskustelua miksi maanomistaja joutuu nyt maksamaan yleisestä yhtäläisestä kalastuskortista johon sisältyy myös viehemaksuoikeus vaikka hän ei sitä tarvitsekaan kun toinen saa aivan vapaasti vaikkapa eläkeläinen sitten tulla juuri hänen vesilleen yhdellä viehemaksulla samanarvoisesti kalastamaan

minusta tätä on syytä pohtia

arvoisa herra puhemies

elämme erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa mutta lapsilisä on pyhä

arvoisa puhemies

suomessa on paljon perheitä jotka joutuvat elämään köyhyysrahan alapuolella ja silloin mietitään kaikki menot euron tarkkuudella

on vaarana että jatkossa saamme kaupasta vain lisäaineilla suolavedellä höystettyjä vakuumiin pakattuja tuotteita isojen kauppaketjujen ostoshelveteistä

ei siis voida sanoa että hallituksen perheisiin kohdistuvat leikkaukset ovat tasavertaisia kaikille

haluaisin haastaa debattiin kaikkien puolueitten jäsenet siitä katsotteko että on hyväksi että annamme kaupalle ylivallan vai voisiko olla asiallista että esimerkiksi luomutuottajat voisivat tuottajina organisoitua ja hakea oikeutuksen siihen hintaan minkä lisäarvon nimenomaan he tuottavat

vähävaraisuus ei ole tyhmyyttä eikä useinkaan oma valinta

jos voimme antaa edellytykset elämässä eteenpäin pyrkimiselle ja toivon näkymän köyhäänkin kaksioon tai syrjäkylän pirttiin sillä tullaan rakentamaan uusi kasvu

haluaisin kysyä ministeri anttilalta kun saimme upean uusiutuvan energian hajautetun paketin läpi ja siihen jäi sellainen epäkohta että byrokratian takia emme voineet ihan pienien tilojen biokaasulaitoksia ottaa mukaan tariffijärjestelmään onko mahdollista että saisimme investointitukea makeran varoista vähän enemmän

erilaiset taustat ja ihmisten erilaisuus ovat rikkautta

lapsiperheiden köyhyys on kasvanut

arvoisa rouva puhemies

nimenomaan kyse on siitä että meillä on kokonainen paketti näitä uusiutuvan energian lakeja

siellä on tariffia ja siellä on kiinteää sähköntuotantotukea ja siellä on myöskin investointitukia ja nyt tämä petu paketti on yksi osa siitä

lapsilisillä ostetaan ruokaa vaatteita maksetaan päivähoidosta harrastuksista ja kulkemisista